suomalaiset rauhanturvaajat ovat yhdessä muiden maiden kanssa rakentaneet turvallisempaa afganistania jo kohta kymmenen vuoden ajan

haluan kiittää kaikkia niitä suomalaisia jotka ovat palvelleet kriisinhallinta ja kehitysyhteistyötehtävissä afganistanissa tai muualla

meidän onkin huolehdittava siitä että rauhanturvaajien hyvinvointiin ja tukemiseen kiinnitetään riittävästi huomiota myös palvelusajan jälkeen

arvoisa puhemies

kansainvälisen yhteisön tavoitteena on luoda afganistanilaisille mahdol lisuus kohentaa maansa hyvinvointia ihmisoi keuksia ja tasa arvoa

haluamme myös ettei afganistan ole uhka kansainväliselle turvallisuudelle eikä toimi huumetuotannon keskuksena

afganistanilaisilla on aivan erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi saada ammattimaista terveydenhuoltoa kuin vielä kymmenen vuotta sitten

mutta tehtävä afganistanissa ei ole ollut helppo eikä työ ole vielä valmis

on myös erittäin hyvä että suomen hallitus on sitoutunut afganistanin tukemiseen pitkällä tähtäimellä

selkeä tavoiteaikataulu on tärkeä

samalla suomen tuen painopiste siirtyy vähitellen sotilaallisesta kriisinhallinnasta kehitysyhteistyöhön siviilikriisinhallintaan ja koulutukseen

aikataulusta kannattaa pitää kiinni mutta afganistanilaisia ei voida jättää pulaan

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä suomen olisi hyvä osallistua myös naton suunnittelemaan koulutustoimintaan keskittyvään isafn seuraajamissioon

menneet kymmenen vuotta ovat tehneet selväksi sen ettei afganistanin tilanteessa ole sotilaallista ratkaisua mutta yhtä selväksi on tullut se että myös sotilaita tarvitaan

tavoite on oikea sillä afganistan pysyy omilla jaloillaan vasta kun lapset pääsevät kouluun ja aikuisilla on keino hankkia laillinen elanto

mutta kaikelle on aikansa

suomi panostaa demokratiaan hyvään hallintoon oikeusvaltion kehittämiseen

afganistanilaisten tyttöjen pääseminen koulun penkille on yksi arvokkaimmista edistysaskeleista

tarkoitan tällä sekä sovintoprosessia että demokraattisen järjestelmän toimivuutta

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä suomalaisten panostus afganistanissa on ollut tärkeä

odotamme enemmän afganistanilaisilta itseltään mutta seisomme heidän rinnallaan myös jatkossa

kun nyt tehtävä puolustusvoimain uudistus perustuu edelleen yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan ja kaikkien suomalaisten puolustamiseen niin mielestäni on perustavaa laatua oleva kysymys että suomalaisten maanpuolustustahto pysyy jatkossakin korkealla tasolla

onko ministeriössä ehditty suunnitella miten kansalaiset pidetään uudistuksessa mukana niin että he saavat oikeaa ja hyvin perusteltua tietoa ja voivat tuntea olevansa edelleen tärkeä osa suomen puolustusta ja näin säilytetään korkea maanpuolustustahto

suomen luonnollisin ja läheisin viiteryhmä ja toimintaympäristö arktisella alueella on barentsin alue siis pohjoismaat ja luoteis venäjä

barentsin yhteistyössä jo nyt on mukana valtioitten lisäksi alueita kaupunkeja ja yrityksiä

tästä hyvänä esimerkkinä on tromssassa juuri aloittanut business suomi talo yhteistyössä businessoulun finpron ja yritysten kanssa

tällainen yhteistyö jossa mukana ovat julkinen taho ja yritykset yhdessä on mielestäni seuraava askel myös team finland ajattelussa

niin kauan kuin parin tunnin neuvotteluun matkustaminen vie aikaa kaksi päivää suomalainen bisnes ei lähde norjassa käyntiin eikä sinne mennä töihin

se ei saa olla missään tekemisissä finavian tai finnairin strategioitten kanssa jotka eivät tunnusta pohjoisen liikennetarpeita

pohjoisen kaupungit ovat valmiita taloudellisesti panostamaan reitteihin kunhan henkiset ja byrokraattiset esteet raivataan kehityksen tieltä

arvoisa herra puhemies

on totta että puolustushallinnon mielenkiinto ja pääpaino on puolus tusvoimauudistuksen jälkeisessä ajassa mutta elämme ainakin ensi vuoden vielä siirtymäaikaa jolloin meidän on pidettävä yllä puolustusvoimia ja pystyttävä toimimaan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta

meillä on pitkien matkojen maassa elinehto että on hyvä lentoverkko ja tämän edellytyksenä on tietenkin että lentoinfra on kunnossa

finavia on juuri sitä varten perustettu tähän maahan että he huolehtivat eri puolille maata kaikkien lentoyhtiöitten käytettävissä olevia kenttiä

on hyvä että on jo pystytty hiukan kertausharjoituksia hiukan myös varusmiesten maastovuorokausia lisäämään ja monia muita asioita mutta puolustusmateriaalihankinnoissa ollaan hyvin matalalla tasolla

nyt on kuitenkin näyttänyt pitkälle siltä viime aikoina että finavian strategia pohjautuu yhden lentoyhtiön elikkä finnairin strategiaan joka kuljettaa ihmisiä aasiasta eurooppaan

euroopassa on tehty lähes joka maassa puolustusvoimauudistus ja suunnattu uudelleen strategioita ja siellä on jäänyt ilmeisesti hyvinkin paljon käyttökuntoista lähes uutta puolustusmateriaalia

suomeen ollaan kuitenkin laatimassa parasta aikaa lentoliikennestrategiaa ja tämäkin keskustelu jota täällä ollaan juuri käymässä osoittaa sen että mielestäni olisi ensin pitänyt laatia se strategia hyvän keskustelun pohjalta ja tehdä päätöksiä mikä on finavian tehtävä jatkossa

kuinka ministeriö on selvittänyt nämä mahdollisuudet hankkia suomelle edullisesti käyttökelpoista materiaalia ainakin tähän väliaikaan

mielestäni on perusteltua se että lentoliikennestrategia valmistuu poliittisen mekanismin kautta ja sen jälkeen sitä toteutetaan

kannatan tätä hyvää lakiesitystä joka olisi voinut tulla jo vuosia sitten

saada suomeen verkko johon voi kuulua kaikki julkishallinto tässä tapauksessa valtion puoli mutta myös niin kuin täällä keskustelussa on paljon ollut esillä kuntien palvelut

en vastusta pääomittamista mutta ehkä se olisi voitu viedä normaalibudjetin kautta

mutta historia ei ole ollut niitä parhaita ict palvelujen tuottamisessa eikä verkostojen toimivuuden suhteen joten tässäkin täytyy olla kriittinen ja realistinen tämän toiminnan suhteen

tärkeintähän ict palveluissa on käyttäjäystävällisyys niin että se toimivuus on kustannustehokasta ja ylläpito jatkuvan kehitystyön tulosta sen nopeus ja ennen kaikkea huippuosaaminen mikä tässäkin maassa suomessa nimenomaan tällä alalla on

kuten tämän keskustelun alkuvaiheessa voitiin huomata useat paikkakunnat julistautuvat ainakin suomen parhaiksi mutta osa myös maailman parhaiksi

ja itse voisin puhua oulun ict osaamisesta varmaan puoli tuntia ja kertoa miksi oulu on tällä alalla niin ekosysteemissä kuin osaamisessakin maailman parasta tasoa

mutta haluan pariin asiaan tässä nyt kuitenkin kiinnittää huomiota vaikka ministeri jo ehti poistuakin

siinä lakiesityksen perusteluissa pitkästi minun mielestäni parilla sivulla kerrotaan ja perustellaan miksi se on tätäkin suurempi tulevina kolmena neljänä vuonna siirtymäkautena ja varmasti näin on ja menneisyys osoittaa sen

arvoisa herra puhemies

lentoliikenteen sujuminen on suomelle ja suomalaisille aivan keskeinen asia

nopeat luotettavat ja toimivat kotimaan yhteydet sekä yh teydet eurooppaan ja aasiaan täältä pitkien etäisyyksien pohjolasta ovat elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kansalaisen liikkuvuuden turvaamisen elinehto

viime kuukausina lentoliikenteen sujuvuuteen kohdistuneet uhkat kuten nytkin akuutisti päällä oleva lakon uhka ovat herättäneet kasvavaa huolta

viraston tehtävänä on tuottaa palvelusopimuksiin perustuen palveluita julkiselle alalle ja tätäkin selvennettiin niin että nämä palvelusopimukset jotka ovat nyt voimassa ovat sitten jatkossa sen perustana

siis ollaan tekemässä varsin massiivista virastoa tähän maahan

halu panostaa lentoliikenteen toimivuuteen on siten suuri mutta panostusta syö jatkuva epävarmuus lentoliikenteen ja valtionyhtiö finnairin tulevaisuudesta

lain perusteluissa sanotaan myös että tämä keskus tuottaa yhteisiä palveluja virastoille ja samalla sanotaan että näiden kaikkien virastojen on liityttävä tähän

arvoisa puhemies

mikä on tämänhetkinen tilanne ja mitä ministerit voisivat tehdä että pääsisimme kansalaisten edun kannalta mahdollisimman nopeasti lentoliikenteen ja alan työpaikat turvaavaan elinkeinoelämän edellytykset kattavaan ratkaisuun

toisaalta käsittelyssä olevassa laissa kerrotaan että käyttäjät voivat ostaa palveluja muiltakin toimijoilta ja nyt kysyisinkin ministeriltä jos olisi paikalla tarkoittaako tämä että näitä palveluja myös yksityinen sektori yksityinen ict osaaminen jossa on vähintään yhtä hyvää osaamista kuin valtiollakin voi myydä suoraan olemassa oleville virastoille vai kierrätetäänkö ne tämän välikäden kautta

tällä hetkellä tässä talossa käsitellään julkishallinnon toista verkkoa nimittäin turvallisuusverkkoa ja ainakin johonkin mittaan asti samat käyttäjät tulevat käyttämään sekä nyt käsittelyssä olevaa julkista toimialavapaata verkkoa ja toisaalta sitten turvallisuusverkkoa

näitten yhteensovittaminen näitten päällekkäisyyksien ja ennen kaikkea toimintojen ohjeistaminen milloin käytetään mitäkin ja mikä on johtojärjestelmä ja niin edelleen

nostokurkineenäkin että omat asiat yksin en oppinut syönyt ture arvoisa herra puhemies

tämä turvallisuusverkko on katsottu hyväksi perustaa osakeyhtiöpohjaiseksi ja tämä julkinen vapaa verkko on katsottu hyväksi perustaa virastopohjaiseksi

kysyn kuitenkin miten hallitus ja ministerit aikovat turvata sen että lentoliikennettä varjostavan lakonuhkan laajentuminen muille jo sopimuksen piirissä oleville aloille tukitoimenpiteinä estetään

mielestäni talousvaliokunta on tehnyt todella hyvää työtä ja kohdistanut ne huomionsa toisaalta ihmisten inhimilliseen jaksamiseen niin pienyrittäjien osalta kuin työntekijöittenkin osalta ja toisaalta sitten näiden markkinoiden toimimiseen

isossa kuviossa tämä uudistus on ollut myönteinen niin kuluttajan osalta kuin yrittäjienkin osalta mutta kun tarvitaan poikkeuslupia niin jossakin silloin on vielä kehittämisen varaa

no toisaalta suomessa tietenkin on erilaisia lähtökohtia niin itänaapurin osalta tänne tulevat turistit kuin lapin osalta olevat sesonkiaikaiset turistit jolloin sitä erilaisuutta kyllä myös tarvitaan

lopuksi kiinnittäisin huomiota siihen että tästä ovat varmaan hyötyneet kuluttajan lisäksi eniten suuret kauppakeskukset ja meillä olevat kaksi suurta ketjua

toivoisinkin että nämä ketjut myös inhimillisesti katsoisivat niitä pienyrittäjiä joita ovat saaneet siihen ovensuuhun palvelemaan asiakkaita

tuoreen tutkimuksen mukaan yli kolme neljäsosaa suomalaisista katsoo että maatamme on puolustettava tarvittaessa vaikka aseellisesti

kaikki muut sinänsä hyvät ja tärkeät näkökulmat ovat kuitenkin lopulta toissijaisia kun on kyse isänmaamme itsenäisyyden turvaamisesta

nyt esitetyt uudistukset perustuvat maamme johtavien sotilasasiantuntijoitten huolelliseen analyysiin siitä miten puolustusvoimain iskukyky turvataan uudessa tilanteessa

perussuomalaisten eduskuntaryhmä kyseenalaistaa välikysymyksessään maamme johtavien puolustusasiantuntijoitten ratkaisut

jokainen suomalainen voi pohtia kumman asiantuntemukseen luottaa enemmän

päättäjien tehtävä on antaa sotilaille taloudelliset ja turvallisuuspoliittiset raamit puolustuksen järjestämiseksi

käytännön toteutus on turvallisinta jättää asiantuntijoille

tässä asiassa voimme yhtyä tasavallan presidentti tarja halosen televisiohaastattelun toteamukseen että jos emme luota sotilaitten sanomaan tarvittavista toimenpiteistä maksamme palkkaa väärille ihmisille

tämän päivän uhkakuvissa vilahtelevat sanat ydinturvallisuus ympäristökatastrofi terrorismi tietoverkkohyökkäykset ja niin edelleen

valtiot ovat arvioineet uudelleen turvallisuusympäristöään ja miettineet tulevaisuuden uhkakuvia omista lähtökohdistaan

kun puhumme suomen itsenäisyyden puolustamisesta meidän on puhuttava myös maamme taloudellisesta itsenäisyydestä

samaa kohtaloa ei kokoomuksen eduskuntaryhmä halua suomelle

arvoisa puhemies

valmiusjoukkojen varustus paranee ja alueellisista joukoista tehdään entistä liikkuvampia ja joustavampia

uudistuksen myötä puolustusvoimien organisaatioon perustetaan aivan uudet joukko osastot paikallisjoukot

näitä joissakin maissa kodinturvajoukoiksikin kutsuttuja joukkoja kehitetään paikallistuntemukseen perustuviin tehtäviin muun muassa tärkeitten kohteitten suojaamiseen ja kotirintamatoimintojen turvaamiseen

kun rauhan ajan organisaatio sopeutetaan kriisiajan toiminnan vaatimuksiin pienenevien ikäluokkien ja pienenevien resurssien mukaan niin se aiheuttaa paikallisesti kipeitäkin muutoksia

varuskuntia ajetaan alas ja hallinnollisesti yhdistetään työntekijöitä siirretään uusiin tehtäviin eikä irtisanomisiltakaan voitane välttyä

yhteiskunnan on ilman muuta tällaisessa tilanteessa tuettava ihmisiä ja alueita joita rakennemuutos koskettaa

kunta ja alue eivät myöskään voi jäädä makaamaan tuleen vaan niiden on aktiivisesti koottava julkiset ja yksityiset toimijat etsimään korvaavia työpaikkoja

tässäkin asiassa aktiiviset ja idearikkaat toimijat voivat parhaiten hyödyntää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia toimenpiteitä

arvoisa herra puhemies

oleellista on että puolustusvoimauudistus ei muuta puolustuksemme perusteita

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä suomea on jatkossakin puolustettava koko isänmaata alueellisen puolustuksen ja yleisen asevelvollisuuden pohjalta

näin takaamme että maamme puolustaminen on meille sydämenasia myös tulevaisuudessa

täytyy kiittää ohjausryhmää ja kaikkia jotka ovat osallistuneet niin että tähän asti on saatu asia menemään eteenpäin mutta nyt varmasti on vielä paljon töitä niin tässä talossa kuin ennen kaikkea tuolla kentällä

mutta niin kuin täällä on sivulauseessa heti perään sanottu viime viikolla julkisuuteen tulleet rahoituksen laskelmat kyllä pysäyttivät monia eteenpäin meneviä asioita

niin myös meillä

esimerkiksi oulun kaupungin osalta tämä tietää työpaikkoina niin että saadaan verotuloja kaupungille samaa kuin nokian menetykset

mekin luulimme että me teemme aika tehokkaasti

arvoisa herra puhemies

suomessa on tehty ainakin parinkymmenen vuoden ajan noin neljän vuoden välein selvityksiä ja sitä ennen komiteamietintöjä ja tämä jaksoväli on ollut noin neljä vuotta

ne ovat olleet toisiaan tukevia eli jatkumoa mutta sitten on hallitusohjelmat tehty myös neljän vuoden välein ja siellä on päätetty rahasta niin kuin viime hallitusneuvotteluissa päätettiin rahasta

jos olen oikein ymmärtänyt niin tämän selvitystoimikunnan tehtävä on paremmin kuin viime kerralla tuoda esille mitkä ovat ne vaihtoehdot vastatessa niihin uhkakuviin jotka löydetään yhdessä

arvoisa herra puhemies

tässä salissa on tänä syksynä lukuisia kertoja sanottu että selviämme euroopan ja maailman myllerryksestä parhaiten kun huolehdimme omista asioistamme

tällä olemme osoittaneet että suomalaiset ovat parhaimmillaan tiukoissa paikoissa pystyvät yhteistyöhön ja pystyvät sopimaan asioista

toinen peruspilari joka on myös pitkälle meidän omissa käsissämme on julkisen talouden hoitaminen niin kunnissa kuin valtionkin taloudessa

kolmas peruspilari minusta on saattaa kasvun edellytykset yrittämisen edellytykset niin hyvälle mallille kuin me itse sen vain voimme tehdä